lopuksi kiinnitän huomiota vielä siihen että sosiaali ja terveyspalveluiden kannalta mielestäni yksi uhkaavimpia tekijöitä ellei uhkaavin on lääkäripula

valtion on tuettava harvaanasuttuja alueita mutta lisäksi tarvitaan palvelujen uudenlaisia järjestämistapoja

on aivan tavatonta että tässä maassa sallitaan vielä että lääkärit voivat todellakin rahastaa tätä järjestelmää mielin määrin ja käydään kauppaa tavallaan ihmisen hengellä ja terveydellä

en sitä voi millään hyväksyä ja on aivan välttämätöntä että suomen eduskunta puuttuu tähän kovalla kädellä että saadaan jollakin lailla kuriin tämä ihmisen hengellä ja terveydellä rahastaminen

lopuksi arvoisa puhemies korkeakoulutuksella on suuri merkitys myös maaseudulle

ammatillisella koulutuksella on vahva yhteys alueelliseen kehittämiseen

koulutustaso ja koulutusmahdollisuudet on säilytettävä maaseudulla erittäin vahvoina sillä se on alueellisen kehityksen ainoa todellinen takuu

lopuksi vielä totean sen että viime viikkoina ja viime kuukausina sivistyspuolella tapahtuneet ikävät päätökset esimerkkinä voi mainita kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisen eivät saa toistua vaan koko maassa on säilytettävä koulutusverkko mahdollisimman hyvänä ja toimivana jotta suomen kehitys pystytään takaamaan ja maaseutupoliittisen selonteon tavoitteet toteutuvat

arvoisa herra puhemies

kun tätä keskustelua on seurannut on ihmetellyt sitä että joka tapauksessa emme vielä ole ainakaan tässä talossa kaikilta osin ymmärtäneet suomen tilannetta

kaikki luvut mitkä me olemme nähneet niin oppositiossa kuin hallituspuolueissa emme ole niitä varmasti opposition taholta ehkä niin hyvin selittäneet mutta totuus on se että suomen talous on huonossa kunnossa ja sen parantaminen pitää ottaa todesta

mutta keskinäisellä riitelyllä ja epäkunnioittavilla puheenvuoroilla emme saavuta mitään muuta kuin riitaa ja toraa ja se ei ole tässä tilanteessa mikään ratkaisu

siinä on uusiutuvan paketti joka on historiallisen suuri sitten siinä on tämä nyt käsillä oleva ydinvoimaratkaisu siinä on energiatehokkuus ja energiansäästö kuten ministeri pekkarinen on monta kertaa tehokkaasti tuonut tässä salissa asian esille

yksi tärkeä osa suomalaista turvallisuutta ja suomalaisten turvallisuutta on se että pystymme valvomaan omat rajamme niin että suomen maa alueiden merialueiden ja ilmatilan koskemattomuus säilyy

haluaisin painottaa myös sitä annammeko tässä maassa eduskunnassa sellaisen viestin teollisuudellemme että ei tänne kannata enää investoida

energian hinnalla on tosiasiassa valtavan suuri merkitys myydäänkö tästä maasta ulos tuotteita millään keinoilla koska kilpailu maailmanmarkkinoilla on raakaa niin kuin olemme havainneet

nyt onneksi on muutamia lisävirkojakin saatu sinne mutta on tärkeää nyt kiinnittää huomio siihen että vihreällä rajalla pystymme uskottavasti valvomaan rajan koskemattomuuden koska pitää muistaa että meidän rajamme on schengen raja ulospäin ja myös sitten itäinen naapurimme olettaa ja tietää sen että pystymme rajamme vartioimaan hyvin yhteistyössä

mielestäni on aivan välttämätöntä että huolehdimme energiastamme itse

siitähän on kysymys

arvoisa herra puhemies

toiminnallisuutta lisätään luodaan valtion omistajapolitiikalle selvä uusi suunta joka on tarpeen tässä ajassa kun työtä tarvitaan lisää uusia työpaikkoja työttömyyttä on saatava alas ja valtionvelka hallintaan

tämä käyty keskustelu sekä nyt että tuossa kyselytunnin aikana mitä oli näitä työllisyyskeskusteluja ja valtiontalouskeskusteluja on erittäin hyvä ja tämä luo pohjaa sille millä suomi lähtee nousuun

on tärkeää huomata että nyt pannaan taseet töihin ja nimenomaan niin että tasetta ei panna töihin sitä varten että valtion omaisuutta pannaan itsetarkoituksellisesti myyntiin vaan että se pannaan toimimaan

ensinnäkin tästä terrafamen rahoituksesta voi sanoa kuten tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä sanotaan että ensimmäinen tehtävä tietenkin on nyt annetuilla määrärahoilla varmistaa ympäristön tilanne niin että mitään lisäpilaantumisia ei pääse enää tapahtumaan

hämmästyttää tässä keskustelussa se että kun pääministeri sipilä on esitellyt ihan todellisen oikean vaihtoehdon miten suomi nostetaan suosta ja mitä matti vanhanen omassa puheenvuorossaan totesi niin eikö meillä vieläkään tämä kriisitietoisuus ole tässä maassa levinnyt tämän pitemmälle edustajien keskuuteen

ihmettelen suuresti sitä että ikään kuin tämä velanotto mitä tällä hetkellä suomessa tehdään olisi joku pikku juttu

yksi asia pitää vielä sanoa arvoisa puhemies ja se on se että kansainväliset luottoluokituslaitokset seuraavat suomen tilannetta äärimmäisen huolestuneina ja ovat tekemässä meidän luottokelpoisuuteemme laskua mikä tarkoittaa välittömästi velan koron nousua

kuten äsken kuulimme edustaja suutari sanoi siellä käyneensä ja totesi että siellä viestit ovat hyvin rohkaisevia että kemiallinen prosessi toimii ja tuottaa tulosta

mutta emme voi senkään varaan rakentaa että jäämme surkuttelemaan ja pelkäämään mitä tässä tapahtuu ja ottamalla lisää velkaa ajamme itsemme yhä suurempaan umpikujaan josta ei sitten enää millään pääse

se iskisi kaikkein pahimmin työttömiin pienituloisiin sairaisiin ihmisiin mikä olisi todella kova juttu tämän maan tulevaisuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille

se pitää hoitaa tämä terrafamen rahoitus nyt tällä keinoin ja uskoa siihen että tämä asia hoituu hyvään malliin oikeilla toimenpiteillä mutta pikkuisen soisi olevan tässä asiassa tuuriakin että lähtisi tuo talous nousemaan ja metallihinnat nousuun myös

tehdään tämä asia paremmaksi itse

eihän tässä ole enää mitään järkeä

mutta jos mitään ei saa tehdä ja kaikki luvat seisovat hallinto oikeudessa joka ei välttämättä tuosta kaivostoiminnasta ymmärrä tuon taivaallista niin kyllähän meidän pitää nyt pikku hiljaa tähän maahan saada pikkuisen järkeä niin että lupaprosessit nopeutuvat ja saadaan luvitukset nopeasti

nyt käsillä oleva hallituksen toinen lisätalousarvioesitys ja siitä tullut valtiovarainvaliokunnan mietintö kaipaavat mielestäni muutaman huomion joista ensimmäisenä kiinnitän huomiota valtion velanottoon

arvoisa puhemies

sitten vielä lisää hallituksen keinoista millä työllisyyttä parannetaan ja työttömyyttä torjutaan

tämän takia on tärkeää että nyt työnsä aloittanut hallitus on tässä asiassa jämäkkä ja pitää linjansa ja ennen kaikkea vaikka tässä salissa nyt on käyty keskustelua ja tämän nykyisen hallituksen niskaan on kaadettu lähes kaikki mahdolliset synnit pitää muistaa että tämä hallitus on ollut vasta vähän aikaa ottanut tehtävät vastaan tilanteessa joka ei ole helppo

venäjä tarvitsee tulevaisuudessa teknologiaa se tarvitsee uutta teollisuutta se tarvitsee nimenomaan niitä teollisuuden alueita joilla suomi on vahva

uudistuksia tehdään ja yhteiskuntasopimuksen syntyminen nyt lienee meidän kaikkien toive numero yksi niin että työmarkkinajärjestöt pääsevät sopimaan järkevästä sopimuksesta jolla pääsemme kasvu uralle

meillä on tilanne jossa isoja investointeja on ruvennut syntymään mutta meidän pitää nyt uskaltaa ajatella sillä keinoin että maa tarvitsee kipeästi investointeja jotka rupeavat pikkuhiljaa näkymään parantuvana työllisyytenä ja sen jälkeen sisämarkkinat lähtevät kehittymään kotimarkkina kehittyy ja saadaan pikkuhiljaa sitä hyvää syntymään

näen että meillä on valtavat mahdollisuudet kehittää yhteistyötä ja luoda elintasoa tähän maahan kun pelaamme asiamme oikein ja se tarkoittaa sitä että meillä on oltava jatkuvasti hyvät suhteet itäiseen naapuriimme kaikilla tasoilla

tässäkin asiassa me olemme tilanteessa jossa d pilleriä ei ole enää käytössä vaan olemme sen itseltämme sulkeneet menemällä euroon

otetaan esimerkiksi vaikka kuolan niemimaan malmivarat taikka sitten barentsin alueella ja sillä merialueella olevat valtavat öljy ja kaasuvarat

mutta tämä positiivisuuden kierre ei lähde syntymään ellemme pysty kilpailukykyä parantamaan koska tämän maan tulevaisuuden kannalta aivan välttämätöntä on saada kilpailukyky kuntoon ja vienti vetämään

venäjä kiistämättä tarvitsee siellä yhteistyökumppaneita ja siinä on suomella yhteisenä rajanaapurina loistavat mahdollisuudet

tulee tehdä kaikki tarvittava ja vähän sanotaan pientä riskiäkin on pakko ottaa että pystymme oman kansantaloutemme rullia saamaan pyörimään paljon nopeammin

pitää muistaa tässä keskustelussa koko ajan se että olemme kokeneet sellaisen talousromahduksen jota todellakaan itsenäisyyden aikana ei ole tapahtunut

sillä tämä maa on ennen noussut

käsittelyssä olevaa kaivoslakia valmisteltiin pitkään ja hartaasti hyvin vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun sävyttämänä

on muistettava myös se että venäjä on tällä hetkellä tekemässä aktiivista työtä päästäkseen maailman kauppajärjestön wton jäseneksi

hallitus on elvyttänyt määrätietoisesti ottamalla velkaa koska verotulot ovat selkeästi laskeneet ja työttömyysmenot ovat nousseet

kun nykyisellä menolla ihmisiä lomautetaan ja tuotanto putoaa vienti laskee koko ajan työllisyysluvut menevät yhä huonompaan suuntaan niin sillä tiellä ei voi enää jatkaa

edustaja toimi kankaanniemi erinomaisessa puheenvuorossaan tuossa äskeisen keskustelun aikana todisti sen miten edellisellä hallituskaudella tämä homma hoidettiin

tästä paikaltani sanon vielä sen verran että kun uudelleen luin vielä tämän hallituksen esityksen täällä on todellakin tämä veto oikeuspykälä jokaisella puitesopimuksen hyväksyneellä euromaalla

on muistettava se että tämä mietintö on monien mielipiteitten monien valiokuntien kompromissi joka nyt on sitten saatu tänne eduskunnan suureen saliin ensimmäiseen käsittelyyn

tasavallan presidentti ulkomaankauppaministeri paavo väyrynen ja koko hallitus ovat tehneet siinä hyvää työtä ja on tärkeää muistaa että kun pidämme hyvät suhteet itäiseen naapuriimme niin se tuo meille vastavuoroisesti myös hyvää hyvinvointia tähän maahan

arvoisa puhemies talvivaara on yksi tapahtuma suomalaisen yritystoiminnan joukossa erittäin murheellista sinänsä että tuo prosessi ei ollut hallinnassa

suomessa on kallioperässä valtava määrä rikkauksia erilaisia mineraaleja ja voimme sanoa että olemme sen suhteen onnellinen kansakunta kun meillä tätä kansallista varallisuutta on

riitelyllä se ei ikinä ole tapahtunut

elikkä siinä vaiheessa kun se valtio joutuu sitten lainaan turvautumaan kyseisen puitesopimuksen ehdoissa tuntumaan tämän kyseisen vuoden puitesopimukseen on todella tämä veto oikeus kirjattuna tänne

kaikki muistavat viime kesän miten valtavasti rakennettiin tässä maassa pientä remonttia ja ensi kesä uskoakseni on samanlainen ja se tarjoaa nimenomaan työtä myös nuorille

lopuksi arvoisa puhemies haluaisin kiinnittää vielä huomiota siihen että kun venäjä rakentaa tällä hetkellä maakaasuputkea tuonne saksaa kohti se lisää myös venäjän yhteistyötä euroopan kanssa

mutta muistuttaisin arvoisat suomen kansan edustajat siitä että meidän on kyllä käytettävä näitä kallioperämme rikkauksia aivan yhtä lailla kuin puuta ja myös turvetta ja kaikkia luonnonvarojamme jotta pystyisimme tätä suomalaista elintasoa ylläpitämään

todellakin kun valtiovarainministeri itse nyt ei ole paikalla menköön pöytäkirjan kautta viestinä hänelle se että sitten kun tällaisia tilanteita mahdollisesti edessämme on niin siinä aidossa kokouksessa pitää sitten olla terävänä ja valvoa suomen etua niin että jos siellä on todella megakupla kysymyksessä niin sellaisiin rahoitussopimuksiin ei pidä lähteä ja silloinhan tämä veto oikeus toimii suomen hyväksi

se on oikeaa politiikkaa jolle haluan antaa kaiken tukeni

mutta on syytä muistaa että suomen valtion tulee kaikki omat toimet tehdä niin että tässä maassa on kaivostoimintaa yhä tulevinakin vuosikymmeninä ja ennen kaikkea niin että suomi itse sijoittaa siihen kaivostoimintaan ja kaikki hyöty jäisi tähän maahan

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja hannes manninen aivan oikein äsken totesi puheenvuorossaan että tässä todella on kysymys siitä että niistä todella huonoista vaihtoehdoista valitaan se paras mutta onko sekään sitten mikään hyvä vaihtoehto

tulkaa hyvät ystävät katsomaan ilomantsiin kun siellä tällä hetkellä ympäristöministeriön alainen organisaatio en tiedä sen nimeä parhaillaan ennallistaa suota kunnassa jossa on suota vaikka kuinka paljon niin että vaikka viikko tai vuosi käveltäisiin peräkkäin siellä suota pitkin emme suolta pois pääsisi

on nimenomaan niin että pohjoisessa suomessa on paljon kasvupotentiaalia liittyen metallin jalostamiseen koskee raahen rautaruukkia tornion jaloterästehdasta bolidenin kuuluisaa sulattamoa myös siellä saman pohjanlahden rannalla ja kaikki nämä tarvitsevat pysyvän hyvän sähköntuotannon

aikanaan vanhan perustuslain aikanahan se saatiin sovittua nykyisille yliopistoille mutta sitten taas tämän uuden perustuslain aikaan sellainen ei kieltämättä ole mahdollista

en todella hyväksy sitä että suomen kansallista omaisuutta ollaan siirtämässä euroopan muille maille sen takia että ne ovat holtitonta taloudenpitoa harrastaneet vaikka siitä on niitäkin varoitettu sen satatuhatta kertaa mutta ei ole mennyt viesti perille

arvoisa herra puhemies

tällä kansakunnalla on pikkuhiljaa se aika edessä että jos me haluamme nuo velat maksaa niin näitä luonnonvarojamme on käytettävä tämän kansakunnan hyväksi ja lopetettava tämmöinen huimailu mitä viime aikoina on tehty

tämän tyyppiset asiat hoitaa muita teitä vaikka sitten budjettimäärärahalla tai muuten että opiskelijat ovat yhdenvertaisia terveydenhuollon kannalta yliopisto opiskelijoihin verrattuna

nyt käsittelyssä oleva esitys suomen metsäkeskuksesta on erittäin tärkeä lakihanke joka toteutetaan nyt vaalikauden lopulla

jonain päivänä tämä lama loppuu ja silloin sähkön hinta aivan varmasti pörssissä lähtee nousemaan mikä tarkoittaa sitä että oman sähköntuotannon pitää olla kunnossa olemmehan nettosähköntuojia joka tapauksessa

mutta toivon mukaan tämän illan keskustelun jälkeen tulee nyt kuitenkin selväksi se että älköön tähän eduskuntaan tuotako ainakaan tällaisilla menettelytavoilla papereita olkoonkin että niillä on kiire

ensin minä haluan kiittää maa ja metsätalousministeri sirkka liisa anttilaa siitä että tämän lain valmistelu ja läpivienti on tehty ja tapahtunut erittäin hyvässä yhteistyössä maa ja metsätalousvaliokunnan kanssa

miten arvoisa ministeri ajattelitte tämän uuden lain puitteissa alueellisen koulutustasa arvon toteuttaa kun tämä yhtenäistetään yliopistolain kanssa

toivon todella että fennovoima lähtisi jaloilleen ja alkaisi rakentua sinne hanhikivenniemeen niin että pohjoisen sekä metalliteollisuus että tulevat kaivokset saisivat sieltä edullista sähköä toimintansa pyörittämiseen

ensinnäkin meillä on geologian tutkimuskeskuksen myötä erittäin hyvät perustiedot suomen kallioperästä mikä mahdollistaa sen että näitä rikkauksia voimme käyttää

jos me emme pidä huolta raskaasta teollisuudesta tässä maassa se tarkoittaa tä kaik ki kaik ki että kaikkien pienempienkin pajojen työllistämisvaikutukset jäävät saamatta koska suuri teollisuus aina pitää ympärillään erilaista alihankintaa ja se nimenomaan antaa suomalaisille töitä